kun jään heijastusvaikutus pienenee se alkaa sulattaa ja paljastaa vettä ja maata joka hyvin tehokkaasti sitoo auringon lämpöä

nyt pitäisi elvytyspaketissa osoittaa että aravarakennus elvytetään ja nämä peruskorjaukset kerrostaloihin ulotetaan vuokrataloja myöten

se työllistää paljon kun kerrostaloihin eivät kuulu maan edustaja terci tehdään putkiremontteja

arvoisa puhemies

tämä syö muun muassa suomessa markkinoita sekä puulta että turpeelta

myös helsingin kaupunki tuottaa energiansa kivihiilellä varmaan ostaa kun se on halpaa ja helsingin johdossa kaksi suurinta puoluetta ovat kokoomus ja vihreät jotka tällaista politiikkaa täällä harrastavat

kivihiiliriippuvuudesta ei pidä päästä eroon korvaa kivihiilen riippuvuudesta pitää päästä eroon korvaavia energiamuotoja etsimällä

suomen tulee lähteä ilmastopäästöttömän energian rakentamisen tielle tosissaan

on muistettava että ydinvoima on siirtymäkauden ratkaisu kunnes muut päästöttömät energiamuodot voivat sen korvata

ilmastonmuutos on niin vakava uhka että sellaiset uutiset joiden mukaan ipccn tutkijat olisivat tuhonneet ilmastohavaintoarkistojaan ovat erittäin epätoivottavia

erehtyminen tässä voi olla kohtalokasta jos toiminta myöhästyy niin isoja vahinkoja ei voi tapahtua

arvoisa puhemies

samoin kuin ed

lehti täällä totesi niin pankeissa kun kävivät talousvaliokunnassa kuultavana ei kovin innostuneita oltu näistä takausehdoista ja kyllä jäi sellainen mielikuva että pankeilla niin kuin ne kertoivat on vahvat taseet ja ne voivat mennä senkin taakse että ei myönnetä lainoja yrityksille eikä kotitalouksille vaan katsotaan laman ylitse ja annetaan sitten mennä yritysten nurin

arvoisa puhemies

tämä pitää muistaa aina

suomen osalta pahimmassa ilmastoskenaariossa on puhuttu jopa ilmastonmuutoksen vaikutuksista golfvirtaan

eukin tänne suomeen perustettiin ja mentiin mukaan ja eussakaan ei ole rahoitustarkastusta että olisi pankkeja ja ennen kaikkea pankinjohtajien päätöksiä ruvettu tarkastamaan

ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja pahempien skenaarioitten estämiseksi on muitten rikkaitten maitten tavoin suomenkin kannettava vastuunsa

nyt on niin että pankinjohtajat saavat tehdä minkälaisia riskiratkaisuja hyvänsä ja he ovat oppineet siihen että valtio ja veronmaksajat ne viime kädessä maksavat jos he epäonnistuvat

nyt pitäisi suomalaisten ministereiden ja valtiovallan eussa ajaa sitä että tänne saataisiin eu mitassa rahoitustarkastus taikka sitten antaa kansallisten rahoitustarkastusten mennä kun täällä on näitä monikansallisia pankkeja ja rahoituslaitoksia eri maihin tarkastamaan

arvoisa puhemies

ilmastokeskustelussa on jäänyt huomiotta mustan hiilen eli noen osuus

kaikki muut ovat ulkolaisia pankkeja ja nyt ei rahoitustarkastuksella ole esimerkiksi tanskaan taikka ruotsiin valtuuksia mennä kyselemään minkälaisia riskejä siellä emoyhtiö on ottanut ja miten se vaikuttaa näihin haarakonttoreihin tai tytäryhtiöihin

keskustelussa on ollut esillä se että niin fossiilisten polttoaineitten kuin myös puun polton osalta vapautuu kasvihuoneilmiötä aiheuttavaa hiilidioksidia

arvoisa puhemies

hiilivuodosta

suomesta siirretään teollisuutta maihin joissa voi savutella ihan rauhassa kun suomessa on tiukemmat määräykset

nyt on taas housut kintuissa tällaiseen on taas tultu

lehti tuossa otti ansiokkaasti esille sen mistä se alkoi ja pitkälti olen samaa mieltä siitä että jenkeissä ei kanssa rahoitustarkastus pelannut ollenkaan ja siellä elettiin kaksi

jopa kiina houkuttelee maita

tutkimuksissa on selvinnyt että tämä musta hiili on levitessään pienentänyt lumikenttien ja jäätiköitten heijastavuutta

kävimme siellä valiokuntavierailulla kerran viikossa avataan kivihiilivoimala millä he tekevät sitä energiaa ja sähköä millä sitten täältä menevä teollisuus pyörii

jos tätä maapalloa nyt aiotaan pelastaa niin ei millään kolkalla pidä sitten houkutella täältä

kun lumen ja jään alta paljastuu tumma meri tai tumma maa auringon lämpö jää yhä tehokkaammin maapallolle eikä heijastu pois avaruuteen

niin kuin ministeri pekkarinen totesi kun suomessa on teollisuus niin se aika puhtaalla tarpeella pyörii ja tehdään tuotteita ja se pitäisi täällä pitää

ilmastoa eivät siis lämmitä yksin hiilidioksidipäästöt vaan myös poltosta savuna kaikkialle maapallolle leviävät pienhiukkaset ja noki

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itsekin teollisuudessa ennen eduskunta aikaa työni tehneenä totean että kyllä teollisuus täällä kertoo

kiinassa valiokuntamatkalla käydessään ministeri kertoi kuinka kiinan energiatarve on loputon ja kuinka joka viikko käynnistetään uusi hiilivoimala

toki on kiinassa niin että siellä tehdään euron tuntipalkalla töitä mutta siellä on erittäin halpa sähkö ja erittäin halpa energia ja minkäänlaisia velvoitteita ei ole niin kuin suomessa ympäristön ja luonnon suhteen määräyksiä joiden perusteella joutuvat yritykset täällä maksamaan

suomi ei ole investoinut tuuli aurinko ja vesivoimaan riittävästi jotta olisimme saaneet niitten rakentamisessa korkean osaamisen hyödyntämää etulyöntiasemaa tai ainakaan ei ole saatu sitä uutta nokiaa

ydinvoimareservaattia sen sijaan suomesta ei pidä tehdä eikä ydinvoimaa pidä rakentaa vientiä varten

arvoisa puhemies

mutta suomalaista kuluttajaakin on sillä lailla järkytetty että täällä myydään suomessa sellaisia suomalaisia tuotteita joitten raaka aine on tuotu muualta kuin suomesta ainakin sellaisten merkkien alla joista suomalaiset käsittävät että ne olisivat muka suomessa tehty

näitä dioksiiniongelmia oli ja aikoinaan hullunlehmän ruokatuotteitakin

eikö pitäisi nyt merkitä näihin tuotteisiin mistä maasta ne ovat ja missä on raaka aine tuotettu ja sillä lailla luoda luottamusta tähän kuluttamiseen

samoiten niin kuin ed

eli nyt on aika vihdoin viimein selkeyttää miten jatkossa lähivuosina taataan että metsäteollisuus saa raaka ainetta

se on seutukunta joka kasvaa voimakkaasti

jos sinne haetaan niin siinä voi olla kriittinen

mutta samoin kuin täällä esitettiin ja talousvaliokunta esitti että pohjana pitäisi olla työssäkäyntialue kun näitä kauppapaikkoja ja kauppoja suunnitellaan niin sen pitäisi olla lähtökohtana eikä kuntien

mutta suurimpana syyllisenä näissä valo tuolla talousvaliokunnassa on käsitelty jo monta viikkoa tätä asiaa ja siellä asiantuntijakuulemisessa suurimmiksi syyllisiksi on todettu euroopan maiden pääministerit ja valtiovarainministerit

olisi pitänyt jo aikoja sitten pistää nämä niin kuin eräs asiantuntija sanoi tämän pitsavyöhykkeen maat vähän niin kuin kuriin

siinä ei ole mitään ihmettelemistä pankki ja kapitalistimaailmahan pelaa näin

saksan ja ranskan pankki ciaran saksa ja ranska ovat kovasti siellä mukana ja rahoittamassa näitä ohjelmia koska niiden omat pankit voivat mennä nurin miljarditakauksia on siellä ja sitten ne vaativat suomeakin tähän tulemaan mukaan suomea joka on ollut mallioppilas näissä taitaa olla niitä harvoja maita jotka tästä kolmen prosentin rajasta on pitänyt hyvin tiukasti kiinni

täällä aivan oikein ed

toivoisi tästä sen opittavan nyt sitten että kun nämä pääministerit ja valtiovarainministerit siellä käyvät että rupeavat nyt yli maan rajojen menevään finanssivalvontaan ja täytyy antaa heille tarpeelliset valtuudet että he pystyvät valvomaan

mutta tuntuu siltä kun tuolla talousvaliokunnassa tätä on käsitelty että vielä taitaa olla luurankoja niiden suurten maiden pankkien kaapeissa että nytkään ei olla vielä valmiita tämmöiseen yli maan rajojen menevään finanssivalvontaan vaan suurten maiden taholta sitä jarrutetaan

voi myös todeta että suomessa toimivat pankit eivät ole joutuneet vielä turvautumaan valtiontakaukseen ehkä siitäkin syystä että nyt on verorahoilla voimakkaasti elvytetty suomen taloutta ja maailman taloutta

nähtäväksi jää kuinka pitkälle se vie ja jatkuuko se sen jälkeen kun se veto alkaa loppua että markkinavoimat rupeavat sitten viemään

me vasemmistoliiton eduskuntaryhmä olemme ehdottaneet että pääomalainan asemesta valtio merkitsisi talletuspankin osakkeita

me vasemmistoliitossa emme tahdo että tappiot olisivat yhteisiä mikä tapahtuu riskipankkien pääomalainoittamisella jos pankkisektori joutuu ongelmiin

arvoisa puhemies

pääosa suomen pankkisektorista on tällä hetkellä ulkomaisessa omistuksessa

näin on vaarana että esimerkiksi baltian kasinopelissä menetetyt pankkivarannot paikataan suomalaisten veronmaksajien rahoilla

pääomalainojen suuri riski on nimittäin se että pankki tai tytäryhtiö ajautuu tai ajetaan niin pahoihin ongelmiin että valtion pääomalainan takaisinmaksu vaarantuu

vasemmistoliiton esittämällä pääomasijoituksen mallilla päästäisiin sisään pankkien päätöksentekoon ja voitaisiin välttää suomalaisille katastrofaalisen päätöksen tekeminen

pankin ei tarvitse olla osuuspankkimuotoinen sillä osuuspankkimuodon sisään voidaan rakentaa esimerkiksi osakeyhtiö joka ottaa vastaan valtion mahdolliset pääomasijoitukset

osakeomistus ulkomaisten pankkien suomalaisissa tytärpankeissa ei toisi osuutta koko konsernista mutta antaisi valtiolle osakkuusaseman kautta oikeuden tytäryhtiön myöhempään arvonnousuun

valtio omistus antaisi valtiolle mahdollisuuden käyttää omistusohjausta tarkoituksenmukaisella tavalla ja laajuudessa yhteiskuntamme hyväksi

olen tästä tehnyt talousvaliokunnan mietintöön eriävän mielipiteen ja esitänkin tämä meidän rinnakkaislakialoitteemme on ed

teen tässä sellaisen esityksen

aivan oikein siinä ovat olleet mukana sodan jälkeen sosialidemokraatit silloinen skdl ja vasemmistoliitto sekä maalaisliittokeskusta

täällä ed

arvoisa puhemies

vaje aiheuttaa ongelmia monille ministeriöille esimerkiksi sosiaali ja terveysministeri joutunee käymään lopulta jopa laitoshoidossa asuvan lompakolla kun rahoja eläkemaksujen kutistumiseen etsitään

aiotaanko nyt rahoittaa jo tässä budjetissa se ja mikä teidän näkemyksenne on